olen edustaja zyskowiczin kanssa hyvin samoilla linjoilla siinä että kun kerran yhteiskunnallinen tilanne on tämä niin eikö se nyt ole kuitenkin parempi että annetaan se signaali että nyt on järkevää ja kannustavaa lähteä yrittämään lähteä kasvamaan

kokoomuksen näkökulmasta valtion omistajaohjauksen uudistamiseen liittyy monia tärkeitä näkökulmia

me olemme ehkä suomessa vähän liikaa käpertyneet näihin omiin haasteisiimme emmekä katso että kenties jossain muualla on ratkaistu asioita paremmin

veronmaksajien rahat on laitettava poikimaan ja luomaan suomeen uutta kasvua

ja siinä seuraavassa vaiheessa tammikuussa varmasti tullaan viemään eteenpäin sitä että mitkä alkavat olla tämän vaikutukset ja mitä seuraavia toimia halutaan tehdä jolloin yhteiskunnalle tulee se viesti että nyt kannattaa lähteä kasvamaan ja yrittämään uudestaan

voi heittää vain kysymyksenä miksi vaikka esimerkiksi ruotsissa ikäluokat ovat terveempiä kuin suomessa

suomen valtiolla on kansainvälisesti vertaillen huomattavan suuri yhtiöomistus jota on tarvittaessa myös varaa keventää

valtion omistuksella on sijansa siellä minne markkinaehtoinen toiminta jättää katveita tai luo alustaa uudelle kasvulle

mitä on tehty ruotsalaisissa terveydenhuoltojärjestelmissä paremmin paitsi kenties että on enempi rahoitusta mutta onko kenties siellä joitakin toimenpiteitä jotka ovat olleet paremmin tehtyjä kuin suomessa

valtion omistus on merkittävää myös silloin kun kyseessä on luonnollinen monopoli tai yhteiskunnalla on strateginen intressi esimerkiksi huoltovarmuuden osalta

yhteiskunnat ovat hyvin samanlaisia

tai toisena esimerkkinä

miksi he ovat onnistuneet siinä paremmin ja miksi me emme voisi onnistua

tai miksi joissakin maissa kun puhutaan työpaikoista on saatu jopa yhdeksän kertaa enempi kasvuyrityksiä ja työpaikkoja kuin suomessa

siksi nyt päätettiin uudesta strategisen intressin omistusrajasta

onko siinä innovaatio ja kasvuyrityspolitiikassa joitakin sellaisia elementtejä joita on kyllä jo otettu suomessa käyttöön

pysyminen suurena vähemmistöomistajana säilyttää edelleen omistajan oikeudet ja keinot vaikuttaa yrityksen strategisiin valintoihin ja samalla osinkotuottojen virta voi jatkua

olin juuri ympäristökongressissa miksi joku tanska profiloituu erittäin voimakkaasti vaikka kestävän kasvun ja siinä olevien yritysten mallimaana ja miksi suomi ei pysty sitä tekemään vaikka meillä on hyviä näyttöjä hyviä kommentteja

tästä näkökulmasta voikin kysyä olisiko myyntivaltuuksia muutamien muidenkin yritysten osalta pitänyt laajentaa

väestönkasvu kaupungistuminen ja elintason nousu lisäävät vesivarojen metallien mineraalien ja kiviainesten käyttöä jatkuvasti

arvoisa herra puhemies

kuten todettu valtion omistus yhtiöissä ei ole päämäärä itsessään vaan sen täytyy aina toteuttaa sellaisia tavoitteita joiden saavuttaminen ei olisi muilla keinoilla mahdollista

minä olisin tukenut tuota edustaja jokisen näkökulmaa että me katsoisimme esimerkiksi kaupunkiseutujen henkilöliikennettä rautatien puolella

aitoa kilpailua valtionomistus ei kuitenkaan saa vääristää

jos ottaa esimerkkinä vaikka tampereen seudun oman kotiseutuni se olisi täysin optimaalinen siihen lähijunaliikenteeseen koko kaupunkiseudulla

arvoisa puhemies

suomen asema vahvistuu luonnonvarojen vähentyessä

valtion omistusosuuden pieneneminen on hyvä keino houkutella uutta kansainvälistä osaamista ja pääomia suomeen mehän haluamme uusia investointeja maahamme

ei ole kunnolla objektiivista tutkimusta mahtuuko sinne vai ei

nyt on myöskin suomessa korkea aika kysyä miten luonnonvaroja käytetään kuka niitä hallitsee ja minkä aseman suomi ottaa uudessa maailmanjärjestyksessä

uusi omistaja tuo mukanaan aina myös uusia ideoita

ja tietysti kilpailunäkökulmasta voisi kysyä onko se kilpailuhaitta myöskin vrlle jos esimerkiksi lähiliikenne kilpailutettaisiin eikä sitten pidempiä reittejä

voisihan sitä ajatella jopa niin että se kääntää ihmisiä enempi junapuolelle kun nykyisin kaupunkiseudulla tullaan keskuksiin tai mennään omaan kotiin autolla

tähän tarvitaan tutkimusta mutta myös lainsäädäntöä ja kannustimia jotka tukevat esimerkiksi materiaalien kierrätystä säästävät ympäristöä luovat uudenlaisia liiketoimintakonsepteja ja tehostavat energian käyttöä

päätöksen vanhasta luopumisesta ja uuteen lähtemisestä on aina perustuttava huolelliseen harkintaan

myyntitulot saattavat olla parhaiten tuottavassa käytössä esimerkiksi silloin mikäli niitä päätetään sijoittaa vaikka tekesille teollisuussijoitukseen tai vaikkapa yliopistojen pääomittamiseen

arvoisa puhemies

luonnonvarojen käytössä tärkeää on kestävyys ja järkevyys

arvoisa puhemies

meneekö tulevaisuudessa esimerkiksi kuitupuuta energiakäyttöön vai voimmeko luoda puulle toisensuuntaista uutta lisäarvoa uusia tuotteita uusia konsepteja

arvoisa puhemies

kolmantena näkökulmana

olisiko ministerillä mitään keinoa jolla voitaisiin lisää promotoida että julkinen sektori ottaisi hiukan lisää riskiä ja saataisiin aidosti uusia työpaikkoja eteenpäin

nyt teimme kaksi merkittävää uutta linjausta tästä teemasta

toisaalta toimivaa johtoa kannustetaan ostamaan yrityksen osakkeita ja toisaalta irtisanomiskorvaukset puolitetaan

myös mineraalivaroihimme nojaava kaivosteollisuus on yksi tulevaisuuden aloistamme

arvoisa herra puhemies

nythän suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan taas sitä uutta innostusta ja uutta kasvua ja uusien työpaikkojen luontia me keskitymme ja keskustelemme ihan liikaa siitä miten ollaan menossa alaspäin ja myöskin hallituksen toimenpiteitä uusien työpaikkojen luontiin mistä nyt on ollutkin jo hyviä viitteitä

me uskomme siihen ihmisten toimeliaisuuteen tekemiseen annetaan veronalennuksia annetaan työpaikkoja mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia luoda työpaikkoja suomeen

esimerkiksi uunituore kaivoslakiesitys on sen takia analysoitava erittäin tarkasti täällä eduskunnassa mihin suuntaan se vie näitä mahdollisuuksia

yksi näkökulma on ollut se miten saataisiin lisää oman pääoman ehtoista rahoitusta yrityksiin sitä kautta uskoa tulevaisuuteen

energiaomavaraisuuden osalta olemme tehneet jo tällä hallituskaudella varsin merkittäviä ja kauaskantoisia päätöksiä

yksi kysymys siinä liittyy myöskin yrittäjien työantajamaksuihin

olisi hyödyllistä suomen pääomamarkkinoille ja myös perheille ja laajemminkin yhteiskunnalle että yhä useampi suomalainen ohjaisi edes osan säästöön laittamistaan rahoista kotimaisten yritysten osakkeisiin

onko siellä kenties tulossa joitain vielä kannustavia elementtejä näitten nykyisten kannustavien elementtien lisäksi hän on ministeri

yksi viritys on myöskin ollut sellainen että jos sijoitetaan rahastoihin yksityisten sijoittajien toimesta ja sitä kautta yrityksiin ja jos rahoitus palautuu takaisin rahastoihin niin siinä ei vielä olisi verotuskohtelua

omavaraisen energiapolitiikan ja huoltovarmuuden näkökulmasta myöskin tulevaisuus voisi antaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi älykäs sähköverkko sen mahdollistama energiansäästö kenties hajautettu uusiutuvan energian pientuotanto

lopuksi voi aiheellisesti kysyä onko esimerkiksi monopoliaseman suojissa kotimarkkinoilla toimivien yritysten kohdalla sovellettava niin avokätistä palkitsemista kuin tällä hetkellä

alun halusi kaikensi mutta sopiiko siellä ministeri pekkarinen e

arvoisa herra puhemies

vastaava tulevaisuuskeskustelu meidän on käytävä myös luonnonvarojen näkökulmasta

olisin ministeri ihalaiselta kahta asiaa kysynyt

myöskin tässä hallitusohjelmassa puhutaan että pääkaupunkiseudulla on mahdollisuus siirtää työvoimahallinto kuntien vastuulle tai tämän tyylistä keskustelua on ollut että mikä rooli tulee tulevaisuudessa olemaan työvoimahallinnon valtion kuntien ja kenties myöskin yksityisen sektorin ja yksityisten rekrytointi tai vastaavien toimien kanssa

emme me oikein saa vientiä puurakentamiseen mikäli meillä ei ole näyttää että meillä on myöskin hyvää laatua puurakentamisen osalta täällä suomessa

miten tehdä vähemmästä enemmän miten myydä pelkkien tuotteiden lisäksi mahdollisimman paljon palvelua miten myydä esimerkiksi pelkkää palvelua sen osaamisen pohjalta mitä me tiedämme jo luonnonvaroista ja sen käyttämisestä

olemmeko me suomessa valmiita palvelu ja osaamisvaltaisempaan yhteiskuntaan kenties jopa maailman ongelmien ratkaisijaksi tässä kysymyksessä

olemme tyypillinen itsepalveluvaltio

me talousvaliokunnan puolella olemme kevään aikana kuulleet lähes sataa asiantuntijaa tästä kysymyksestä ilmasto ja ener giastrategiasta ja hallitushan on jo nyt tehnyt monia merkittäviä toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi muun muassa autoverotuksen porrastamisen hiilidioksidipäästöjen mukaan

arvoisa puhemies

ja toinen kysymys on se montako kertaa nuorten osalta mennään ensisijaisesti sosiaalipuolelle ja kuinka nopeasti saataisiin koulutuspuoli ja elinkeinopuoli siihen mukaan

puhdasta vettä

myös tuoreessa maabrändiraportissa puhdas vesi nostetaan yhdeksi vahvuudestamme

tänään kokoomuksen talousvaliokuntaryhmän jäsenet esittivät autoverotuksen uudistamista siten että sähköautojen osalta tulisi uusi veroluokka lähinnä nollaveroluokka ja perusteena tälle on se että käytössä sähköautot eivät aiheuta lainkaan hiilidioksidipäästöjä

luonnonvaroihin perustuvan teollisuuden ja vientitulojen lisäksi luonto tarjoaa meille esimerkiksi virkistystä ravintoa matkailupalveluita

kysynkin valtiovarainministeri kataiselta

onko mahdollista kenties autoverotuksessa tehdä tällainen uusi autoveroluokka nollaveroluokka ja siten entisestään kannustaa ympäristöystävällisten autojen käyttöä ja hankintaa

visionäärisyyttä tarvittaisiin lisää ja jotta valittu visio saadaan toteen tarvitaan ripeää toimeen tarttumista ja toimivaa yhteistyötä päättäjien tutkijoiden ja yritysten ties

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

älkää syyllistäkö yrityksiä

on aiheutettu niitä vipuvaikutuksia jotka kannustavat nyt ihmisiä olemaan aktiivisia toimimaan oikealla tavalla erinomaisia asioita

toisena työministeri cronbergille toteaisin että olisi aika tärkeää nyt että esimerkiksi yritykset pääsisivät määrittelemään sen henkilöstön koulutusta joka on vähenemässä suoraan eikä kilpailutuksen kautta koska muuten tulee liian hitaasti vaikutus

arvoisa puhemies

tässä aika paljon tuntuu siltä että me vain kritisoimme toinen toisiamme kun meidän pitäisi luoda oikein tällaista team finland henkeä joka on muuten aivan erinomainen sosiaalinen innovaatio

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä että nyt pitää siirtyä retoriikasta sisältökeskusteluun ja nythän ovat tulossa ensimmäisen aallon kasvutoimenpiteet ja todennäköisesti vielä toisen aallon sitten helmikuussa